viime keväänä tuli tämä jäteverotyöryhmän esitys jossa kuitenkin jäi jäteveron laajentaminen heikosti käsitellyksi ja valtiovarainministeri on palauttanut tämän asian uudelleen mietittäväksi eli jäteveroa laajennettaisiin myös yksityisille kaatopaikoille

tämä agenda on muuttunut ja näin ollen myös kaivannaistoimintaakin suunnitellaan lisää suomeen

siinä mielessä on tärkeää että me emme anna näitä luonnonvaroja aivan ilmaiseksi joten kyllä tämä siinä mielessä olisi erittäin tärkeä toteuttaa

onko ministerillä tietoa millaisia summia jäteveron laajentamisesta tai muuten korottamisesta voitaisiin saada valtiolle

pitkään tämä on ollut auki ja asia ei ole edennyt mutta se täytyy kyllä sanoa että valtiovarainministeriössä tällä hetkellä tätä asiaa kyllä tutkitaan

olemme itse vieneet sitä eteenpäin toimenpidealoitteen voimin ja siinä mielessä jotakin edistystä on tapahtumassa

olen saanut tietooni että isoissa teollisuuslaitoksissa ovat todella monia vuosia ympäristöluvat olleet haussa

arvoisa puhemies

kyllä teollisuuden täytyy nyt tarkentaa kantojaan siinä mielessä että siinä kokonaisuudessa millä tavalla teollisuutta kannustetaan on myös energiaveroja

jos pyydetään energiaverojen alentamista niin sitten jotain muuta veroa pitää korottaa

minun mielestäni olisi paljon järkevämpää että teollisuudelle kohdistettaisiin nimenomaan tämä yksityisten kaatopaikkojen vero ja teollisuus toisaalta vapautettaisiin tai sen sähköveroa kevennettäisiin

eli minun veroagendallani on teollisuuden sähköveron keventäminen ja jäteveron laajentaminen teollisuuden kaatopaikoille

arvoisa herra puhemies

keskustelemme tänään lakialoitteestani jonka tarkoituksena on vesistöön johdettavan lämpöenergian verottaminen

aloite on toinen lakialoitteitteni sarjassa jotka muuttavat verotusta ympäristön kannalta parempaan suuntaan

laki koskee ydinvoimaloista ja yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoista vesistöihin johdettavia lauhde ja jätevesiä

se on peräisin energiantuotannosta teollisuudesta tai yhdyskunnista kuumista kotitalouksien vesistä ja teollisuusprosessien jäähdyttämisestä

arvoisa puhemies

itämeri selonteko on todella tarpeellinen

vesistöihin johdettavan lämmön määrä vastaa arviolta lähes tämänhetkistä suomen sähköntuotannon määrää terawattitunneissa eli on kyse erittäin suuresta määrästä energiaa

uskon että nämä isot ilmastoratkaisut meillä on jo aika hyvin putkessa mutta itämeren puhdistaminen ei ole

eun maatalouspolitiikka tulee päivitettäväksi lähivuosina ja suomen tulisikin eu politiikassaan nimenomaan pyrkiä vaikuttamaan laajasti siihen että valuma alueilla tapahtuu vaikuttavia toimia

tämä lakialoite koskee ainoastaan ydinvoimaloita ja yhdyskuntien jätevesilaitoksia ydinvoimaloita sen takia että ne johtavat itämereen erittäin suuria määriä lämpöä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoita sen takia että lämmön hyötykäyttö olemassa olevan asumuston ympärillä olisi suhteellisen helposti toteutettavissa siis jätevedenpuhdistamot ovat lähellä asutusta

kysyisinkin

vero määräytyy vesistöön siirrettävän lämpöenergian määrän mukaan tämä kerrotaan ydinvoimaloissa yleensä terawattitunteina sekä hiilidioksidipäästöoikeuden hinnan perusteella eli tämä kytkeytyy siis myös päästökauppaan

kun ydinvoimaloiden päästökaupasta johtuvat windfall voitot kasvavat niin lämpökuormituksen verotus kiristyy eli veroa tulee enemmän valtiolle tässä tapauksessa valtio saa siis verotuloja enemmän

lämpöenergian hyödyntäminen on erittäin tärkeää sillä muuten tuleva ydinvoiman lisärakentaminen pahentaa entisestään itämeren tilaa

samaan hengenvetoon on sanottava että kannatan kyllä ydinvoiman lisärakentamista

se tukee väkevästi kierrätystaloutta tervehdyttää tuhlaavaa taloutta tervehdyttää ympäristöä

verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verotuksesta ympäristöhaitan verottamiseen

aloitteella on merkittävä vaikutus valtiontalouteen sillä päästöoikeuden hinnan noustessa ja ydinvoimatuotannon lisääntyessä verokertymä saattaa nousta lähes miljardiin euroon

arvoisa puhemies

nimittäin windfallin kaltaista hyötyä syntyy hyvin monien lakiesitysten ja määräysten kautta

aina joku liiketoiminta saa hyötyä siitä että viranomaisvaatimukset kiristyvät tai tulee muuta painetta

se on loputon suo jos lähdemme voittoja erottelemaan sen tähden että joku säädös tai joku määräys tai tällainen rakennelma on sen aiheuttanut

arvoisa puhemies

voin ed

tiusaselle valottaa että tämä lakialoite on myös verotyöryhmän tiedossa joten saattaahan olla että tätäkin siellä verotyöryhmässä mietitään vaihtoehtona

olen halunnut tuoda tämän mallin esiin myös juuri tässä vaiheessa kun hakemuksia on kolme sisällä jotta nämä toteutuksen vaihtoehdot tulisivat paremmin näkyviksi se minkälaisia asioita meidän pitää miettiä kun lupia ydinvoimaloille täällä annamme

arvoisa herra puhemies

tämän lakialoitteen ikään kuin sisarpuolena voisi olla sellainen lakialoite että säädettäisiin vero kaivannaistoiminnalle jolloin se vero kohdistuisi ylipäätään siihen että otetaan tuota kaivannaista maaperästä jolloin sitten ei verotettaisikaan sitä ylimääräistä vaan sitä kaikkea mitä maaperästä otetaan

mielestäni tällaisen kaivannaisveron suunnittelu on myös aivan ajankohtainen nyt kun kaivoslakikin on täällä eduskunnassa tällä hetkellä

arvoisa puhemies

tämä hiililauhdetuotanto on poissa senkin vuoksi että sitä päästökauppa jo koskee tällä hetkellä mutta ydinvoimaloita päästökauppa ei varsinaisesti koske silloin siinä olisi kaksi leikkuria leikkurit kahdesta suunnasta

myös yrityksillä tietysti on tästä sanansa sanottavana eivätkä ne helposti toivo sitä että jätteiden tuottajavastuu laajentuisi

biokaasulle on tulossa syöttötariffi

virolainen otti erittäin ansiokkaasti esiin myös jäteteknologian vientimahdollisuudet ja sitä kautta työpaikkojen syntymisen

arvoisa puhemies

suomen ympäristön tila on verrattain hyvä

suomi on vuosia hoitanut erittäin hyvin ympäristöasioitaan ja olemme sijoittuneet maailman vertailuissa erittäin hyvin

kuitenkin tämä valtiontalouden kestävyysvaje tuo haasteen ympäristöosaamiseen ja ympäristöhallintoon ja pinnallisesti katsoen näyttäisi että ympäristöministerillä on paljon yhteneväisyyksiä liikenneministeriön ja maa ja metsätalousministeriön kanssa

miten on ministeri lehtomäki minkälaisena näette mahdollisuuden yhdistää näitä toimintoja maa ja metsätaloutta ja liikennettä ympäristöhallintoon

suomen politiikkaa valtiona säätelee ykn merioikeusyleissopimus ja laki suomen talousvyöhykkeestä

suomen budjetti tarvitsee tuloja lisää

kysyisinkin millaisena ministeri stubb näkee suomen mahdollisuudet saada korvausta putken kulkemisesta suomen talousvyöhykkeellä näiden säädösten perusteella

kun on lähes ilmaista laittaa sitä lämpöä veteen niin silloin kannattaa sitä mieluummin laittaa sinne kuin investoida

näen itse tarpeelliseksi muuttaa lakia suomen lainsäädännössä

se vaatii investointeja ja nämä hintarakenteet ovat sellaisia että tämä hyödyntäminen ei kannata ja siksi tälle pitää saada hinta ja laittaa vero

onko tätä mietitty sieltähän voisi tulla budjettiin lisää rahaa

mitä tulee sitten tähän veropohjan laajentamiseen minun puolestani veropohjaa voidaan laajentaa mutta tässä vaiheessa en nyt halunnut kuitenkaan ottaa tähän ensinnäkään vesivoimaa koska vesivoimalla ei ole näitä päästöjä ja se on siinä mielessä tämän windfall keskustelun ulkopuolella ja toisekseen vientiteollisuuslaitoksia koska nämä yritykset ovat nyt aika kovassa ahdingossa tällä hetkellä

arvoisa rouva puhemies

kolmanneksi en halunnut näitä energiantuotantolaitoksia joilla jo on päästökaupparasitusta tähän enää ottaa mukaan

haluaisin kuitenkin kysymyksessäni kiinnittää huomiota tähän merkittävään polttoaineiden verotuksen ympäristöporrastukseen

millaisin miettein ympäristöministeri katsoo tätä turpeen verotuksen pitämistä näin alhaisella tasolla

olen saanut valtavan määrän kansalaispalautetta siitä että turpeen verotuksen pitäisi kyllä olla huomattavasti kovempi verrattuna nyt sitten kivihiileen joka on samanveroinen ilmaston pilaaja kuin turve on

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nämä hallituksen esitykset ovat aivan erinomaisia tekoja teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja suomen ilmastopolitiikan eteenpäinviemiseksi

olen ollut ympäristövaliokunnassa kuulemisissa mukana ja sen jäsenenä ja eteen ei ole tullut kuulemisissa mitään sellaista miksi näitä periaatepäätöksiä ei pitäisi hyväksyä

arvoisa puhemies

keskustelemme tänään hajajätevesilainsäädännöstä ja tämä pitäisi kyllä nyt suhteuttaa myös maatalouden päästöihin

tästä on paljon tullut melua ja melua pitäisi kyllä pitää myös maatalouden päästöistä mikä todella on se mikä suomen vesiä monella tavalla pilaa

tämä esitys on käsitelty nyt erittäin poikkeuksellisella tavalla koska perustuslakivaliokunta antoi meille sellaisen lausunnon että meidän piti tehdä siihen aika isoja korjauksia

sanoisinkin näin että perustuslakivaliokunta ei kyllä välttämättä oikein ymmärtänyt kuinka isosta asiasta on kyse kun ympäristövaatimuksia lievennetään merkittävästi ja millaisia vaikutusarviointeja siinä olisi syytä tehdä

minusta jo tämä on erittäin omituista että ympäristölainsäädäntöön sekoitetaan sosiaalipolitiikkaa että tulee tämmöisiä sosiaalipoliittisia aspekteja ja helpotuksia sen vuoksi että joku on jonkun ikäinen

tämä on niin oudoksuttava tapa ratkaista tämä ongelma että kyllä siinä olisi ehkä työryhmässä voinut olla myös muutama teknokraatti joiden kanssa yhdessä olisi voinut syntyä sellainen ratkaisu joka olisi lähtenyt rakentamaan tätä säädöstä enemmän ympäristölähtöisesti kuin sosiaalipoliittisista näkökulmista

ympäristönsuojelun tasoahan tässä hallituksen esityksestä nyt sitten valiokunnassa lievennettiin ja on mahdollista tai todennäköistä että päästöt vesistöihin lisääntyvät

sen takia kokoomuksen ryhmä piti ehdottoman välttämättömänä että selvitetään kuinka paljon päästöt lisääntyvät nyt kun näitä vaatimuksia lievennetään

kustannuksia aiheutuu kunnille ja meidän vaatimuksenamme tosiaan oli se että ympäristönsuojelun tasoa me emme saa heikentää turhat kustannukset pitää saada pois ja monimutkaisuutta pitäisi vähentää

ei tämä monimutkaisuus ole nyt ollenkaan vähentynyt vaan kyllä se itse työ olisi pitänyt tehdä siinä tarastin työryhmässä

kyllä ministerin olisi pitänyt tämä pysäyttää hyvissä ajoin ennen kuin se tänne eduskuntaan tuli ja kerta kaikkiaan vaatia suurempia muutoksia näihin kaikkiin epäselvyyksiin jotka ovat pääosin seurausta siitä että tämä on kerta kaikkiaan niin huonosti kirjoitettua lainsäädäntöä

ei voi olla niin että otetaan glooriaa siitä että tarvitaan neuvontaorganisaatio jotta saadaan ihmiset ymmärtämään mitä säädöksillä tarkoitetaan

siis tämä ei kerta kaikkiaan ole sellaista lainsäädäntöä mitä me voimme tulevaisuudessa mitenkään pitää tavoittelemisen arvoisena

mehän olemme kestävyysvajeen tilanteessa jolloin julkista sektoria pitää nimenomaan saada pienemmäksi ja tehokkaammaksi ja se todellakin vaatii myös lainsäätäjältä järjen käyttöä riittävän ajoissa

arvoisa herra puhemies

mielestäni alkoholin tuonti virosta oli kyllä pieni haitta ja heikko peruste veronalennukselle edellisellä hallituskaudella siihen nähden että tämä kansa on ratkennut ryyppäämään ja sadattuhannet ihmiset kärsivät välillisesti tai välittömästi alkoholiriippuvuudesta

varmasti tämän olisi voinut aivan toisella tavalla ratkaista osin rakennusmääräysten osana ja sitten keveämmällä lainsäädännöllä

kerta kaikkiaan tässä on menty takapuoli edellä puuhun voisi sanoa jos tätä historiaa katsoo

alkoholin kulutukseen vaikuttaa hinnan lisäksi myös sen saatavuus ja alkoholimyymälöitä on perustettu joka niemeen ja notkelmaan

ei voi muuta sanoa

olemme yrittäneet pitää ympäristönsuojelun tasosta ja turhien kustannusten poistamisesta kiinni ja myös siitä että selkeyttä tähän olisi saatu mutta sitä ei ole kylläkään lopputuloksessa

haluaisinkin kysyä millaisia suunnitelmia ja paineita hallituksella on nyt viljelyssä olevan ehkä heikosti tuottavan maan merkittävän metsittämisen lisäämiseksi

nyt oikeastaan kun summaamme näitä ajatuksia eikö tässä jonkinlainen lämpöklusteritutkimusohjelma pitäisi saada aikaan

ihan ministeri pekkariselle terveisiä sinne ministeriöön että nyt voisi joku työryhmä vähän miettiä mitä elinkeinoja tällaisen lämmön tuottamisen ympärille voitaisiin järkevästi rakentaa

lahtela otti aivan hyvän asian esiin myös

varmasti pystytään mittaamaan ihan putken päästä nämä lämpömäärät ja lämpötilat totta kai ja veden määrät siellä

vuolanteelle on kyllä nyt pakko sanoa että haaveilu tästä windfall voittojen verottamisesta on kyllä haaveilua ihan tyhjästä asiasta koska nämä voitot varmasti tulevat pienenemään ja tämä on niin kutsuttu mission impossible

arhinmäen kanssa siitä samaa mieltä että ympäristövaikutuksia tämän paketin suhteen kuinka sitä toteutetaan on kyllä syytä tulevaisuudessa arvioida uudelleen ja seurata

tynkkysen ydinvoimakannanottoihin tulee niin olemme kyllä samassa hallituksessa se on pakko myöntää